mielestäni energiaomavaraisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota

no tämähän oli täyttä utopiaa näinhän siinä ei käynyt vaan välittömästi jo heti ensimmäisenä vuonna kiinteistöveron tuotto ainakin omassa kotikaupungissani kajaanissa nousi yli kaksinkertaiseksi verrattuna voimassa olleeseen katumaksulakiin

herra puhemies

olen sitä mieltä että suomen rooliin parhaiten sopii itsenäinen uskottava ja riittävän vahva oma puolustus sekä yleinen asevelvollisuus

turpeen osalta kannattaisi harkita riittävän suurien varmuusvarastojen ylläpitämistä ja siirtymistä kotimaisiin uusiutuviin energiamuotoihin on vauhditettava

ei ole järkevää hyljeksiä omia energialähteitämme ja samalla tukeutua enenevässä määrin kivihiileen ja lisäydinvoimaan

kiitän eduskuntaa ja tätä täysistuntoa tästä vilkkaasta keskustelusta ja siitä että näin runsaslukuisesti kansanedustajat osallistuvat tähän kelan toimintakertomuksen palautekeskusteluun

nyt tätä kiinteistöverolakia ovat kunnat käyttäneet eräänlaisena lypsylehmänä tietysti asuinkiinteistöjen osalta mutta ennen kaikkea loma asuntojen lomarakennusten kohdalta

tällaisin terveisin toivon perussuomalaisten varjobudjetille täällä eduskunnassa myönteistä ja asiallista käsittelyä

kelan valtuutetut ovat sisäistäneet sen että kelan palvelutehtävän ja verkoston on katettava koko maa

kiinteistöverolla kunnat myös paikkaavat niitä menetyksiä joita aiheutuu ja on aiheutunut muun muassa valtionosuuksien leikkauksista

se on vain sen tyyppinen laitos että siihen nämä keskittämispyrkimykset eivät saa vaikuttaa

meidän täytyy pystyä palvelemaan koko suomalaista väestöä niin hankoniemellä kuin utsjoellakin koko tällä välillä etelästä pohjoiseen ja lännestä itään ja päinvastoin

valtio ja eduskunta on antanut tähän sitten oivan mahdollisuuden hyväksymällä kiinteistöveroprosenttien korotuksia mistä tässäkin tapauksessa on kysymys

lisäksi tämäkin hallitus jaa taisi olla kataisen hallitus eikä tämä stubbin hallitus sopi verottajan kanssa siitä että piilokorotus kiinteistöverossa suoritetaan se tapahtui viime keväänä nostamalla kiinteistöjen verotusarvoja

nyt aivan oikein ja mahtava näki jo vasikallakaan ei ole kahta nahkaa niin että sitä voitaisiin nylkeä nylkemisen jälkeenkin

minä edelleenkin lupaan että sitä kehitetään ja eduskunta ja valiokunta tulevat saamaan riittävästi

keskustelu on parkkitila

näin ollen kuntien valtuutetut säästyivät ikävältä asialta

heidän ei tarvinnut tehdä asian hyväksi mitään kun verottaja viran puolesta nosti kiinteistöjen verotusarvoja ja näin sitten kiinteistöverot nousivat kiinteistöjen omistajilla

keskusta esittää kotikuntamaakunta mallia mielestäni se on aivan sama kuin tulevan vuoden vaihteessa haudattava kainuun hallintomallikokeilu

se on niitä ikäviä veroja jotka eivät ota huomioon kiinteistön omistajan tulotasoa

byrokratia paisui ja kainuulaisilta loppuivat rahat

ja nyt hallitus esittää niin kuin edellä puhujat ovat esittäneet jopa todella ihmeellisyyttä

on todella harmi se että vasenryhmällä ei ole tuolla valtiovarainvaliokunnassa edustusta joten he joutuvat tekemään täällä tällaisia operaatioita niin kuin nyt tuossa kuultiin

ne kunnat joitten kiinteistöveroprosentti on ollut säädetyn veroprosentin alarajalla joutuvat nyt nostamaan alarajaa ylöspäin ja tämä tuotto leikattaisiinkin valtiolle ja leikataan varmasti ja väitetään että se tuotto sitten käytetään sieltä valtionosuuksien nostona heikompiosaisille kunnille

tähän valiokunnan mietintöön sisältyy perussuomalaisten ja keskustan yhteinen vastalause jossa olen ensimmäisenä allekirjoittajana

tässä on kaiken kaikkiaan seitsemän allekirjoittajaa ja olisin tietysti mielelläni nähnyt että myöskin edustaja mustajärvi olisi tässä mutta olosuhteitten pakosta hän ei voi nyt sitten tässä olla

tämä on aivan samanlainen asia kuin se että sähköyhtiöt kauppaavat ekosähköä tuulivoimaa ja niin edelleen

kalliimmalla hinnalla kuin tavallista sähköä

mistä kuluttaja voi erottaa tuleeko sieltä hänelle nyt tuulisähköä kun hän maksaa monta senttiä korkeampaa hintaa vai tuleeko sieltä ydinvoimasähköä

minä ehdotankin että valiokunnan mietintöön sisältyvään vastalauseeseen viitaten nämä lakiehdotukset hylätään

sama systeemi tulee olemaan tässä

eivät kunnat voi kontrolloida sitä tuleeko heille nyt valtionosuuksina ja valtionapuina nimenomaan sitä rahaa mikä on leikattu näiltä kunnilta joilla on ollut alarajassa kiinteistöveroprosentti

myöskin minä kannatan perussuomalaisten tekemää hylkäysesitystä

herra puhemies

tässä oli minun osuuteni tästä asiasta ja toivon että eduskunnasta löytyisi enemmistö joka hylkäisi tämän esityksen

arvoisa herra puhemies

aluksi kannatan edustaja mattilan tekemää epäluottamuslause ehdotusta

herra puhemies

tämän kataisenurpilaisen hallituksen kunnianhimoinen tavoite näyttää olevan pistää hallituskaudellaan suomen kunnat uuteen uskoon

kun kuuntelin vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron jonka esitti edustaja kalliorinne on pakko todeta että vasemmistoliitosta on tullut kokoomuksen kuuliainen palvelija

kevättalvella suoritettu kuntien kuulemiskierros kuitenkin osoitti että kunnissa ei ole riittävän laajasti halukkuutta alistua saneluratkaisuun ja kuntien kannanotot olivat murskaavia

sen verran näyttää hallituksella olevan itsesuojeluvaistoa että kuntakierroksella saamansa palautteen vuoksi hallitus näyttää nyt hieman nöyrtyneen ja ääni kellossa on vähän muuttunut sovittelevampaan suuntaan

herra puhemies

järkeistämistä ja kuntaliitoksia tarvitaan mutta niiden tulee tapahtua kuntien vapaaehtoisuuden pohjalta ja järkisyistä

järkevien ja tarpeellisten kuntaliitosten esteenä eivät saa olla jonkun puolueen ylivalta tai kielipolitiikka nykyisissä tai uusissa yhdistyvissä kunnissa

jokainen suomen kansalainen on yhdenvertainen puhuipa hän äidinkielenään suomea ruotsia tai jotain muuta kieltä

herra puhemies

totean lopuksi että kuntauudistusasiassa hallitus lähti soitellen sotaan ja joutui palaamaan nöyrästi päiväjärjestykseen aivan kuten aikoinaan usa vietnamin sodasta

porukkaa on sorrettu

ehdotan että eduskunta ei hyväksy tätä hallituksen esityksessä tarkoitettua euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annettua neuvoston päätöstä vaan että eduskunta tämän päätöksen hylkää

tässähän annetaan suomalaisten rahoista maksuhelpotuksia yhdistyneelle kuningaskunnalle saksalle ruotsille alankomaille tanskalle sekä itävallalle

mehän olemme taloussyöksykierteessä ja euroopan unionin nettomaksuosuus nousee tänä vuonna meille normaalista kaksinkertaiseksi ja on ennustettu että ensi vuonna tulee vain pieni lasku

siitä huolimatta me olemme valmiit maksamaan tällaiset ja tukemaan toisten valtioitten maksuosuuksien helpotuksia

minä ihmettelen sitä että tämän asian kohdalla valtiovarainvaliokunnassa kun esitimme tämän oman vastalauseemme ja hylkyehdotuksen siellä emme saaneet miltään toiselta valiokuntaryhmältä eli puolueelta minkäännäköistä tukea vaan vain hymistyksiä ja ivallisia nauruja

tällaisena aikana missä suomi nyt on todella talouden syöksykierteessä me olemme valmiit syytämään rahaa näille rikkaille valtioille

herra puhemies

tämä talousarvioehdotuksen linja on hyvin kokoomuslainen linja mikä tarkoittaa sitä että pienempituloisilta vähävaraisilta ja lapsiperheiltä leikataan ja suurituloisten annetaan porskuttaa niin kuin tähänkin saakka

tähän varmaankin sekä oikealta että vasemmalta sanotaan että tuleehan ensi vuonna voimaan suurituloisille niin sanottu solidaarisuusvero

tähän totean että hallituksen esittämässä muodossa tämä vero on lähinnä symbolinen ja sama kuin sylkensä nielaisisi ja ihmettelenkin miten hallituksessa mukana oleva vasemmistoliitto on voinut tämän hyväksyä kun samalla on kohdeltu todella kovalla kädellä maamme hiljaisia heikko osaisia ja pieneläkeläisiä nämä mainitakseni

pieneläkeläiset saavat vain murusia ja lapsiperheiltä riistetään leipä suusta kun lapsilisiin ei tehdä ainakaan kahteen vuoteen indeksikorotuksia

samaan aikaan arvonlisäveroa korotetaan prosenttiyksiköllä mikä siirtyy suoraan kuluttajahintoihin ja palveluihin ja jopa osittain kertaantuu

kuvitteletteko te hallitusrouvat ja herrat että kansa ei tätä ymmärrä

minä väitän että kansa ymmärtää

te holvaatte rahaa ja annatte sitoumuksia eteläisen euroopan hulttiovaltioiden pankkien ja pelimiesten pelastamiseksi ja tämä on kaikki pois suomalaisilta joiden asioita meidän pitäisi käsitykseni mukaan täällä eduskunnassa hoitaa

jotta harvaan asutut alueet eivät lopullisesti tyhjentyisi tulee hallituksen puuttua todellisiin kipukohtiin

ehdotankin että hallitus selvittää mahdollisuudet siirtyä bensiinien dieselpolttoaineen ja lämmitysöljyn hinnoittelussa niin sanottuun yhtenäishintajärjestelmään

lähetekeskustelua varten esitellään päivystyksen kuudessa asia voi myös eusta erota taas ymmärtää sosiaali ja herra puhemies

suomen kansa odottaa tässä asiassa pikaisia tekoja

joustavalla tiedonsaannilla ja tietojen vaihdolla parannetaan sitä että syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret eivät putoa pois yhteiskunnan ja työelämän kelkasta

herra puhemies

samalla toivon että aloitteen sisältämä tieto menisi myöskin hallituksen tietoon ja myöskin hallitus omalta osaltaan antaisi tästä eduskunnalle lakimuutosehdotuksen jolloin tä mä asia saataisiin kuntoon

suomessa on toista miljoonaa eläkeläistä

hallituksen työskentely on ollut mielestäni hapuilevaa eli siltä on puuttunut selkeys ja jämäkkyys

toisaalta tämä on ollut myöskin ymmärrettävää koska hallituksessa on liian paljon poliittisia voimia jotka vetävät jo perinteisesti eri suuntiin

on aivan selvää että suomalainen kuntakenttä tarvitsee ravistelua ja uusia tuulia mutta ylhäältä päin tapahtuvalla sanelupolitiikalla ei tulla onnistumaan

perussuomalaisten selkeä näkemys on se että kuntauudistusta tarvitaan mutta sen ei tule tapahtua pakosta vaan selkeistä kuntien ja kuntalaisten tarpeista lähtien ja vapaaehtoisuuteen perustuen

kuntauudistuksessa on myöskin huolehdittava siitä että kuntalaisten palveluiden tulee uudistuksen jälkeenkin olla vähintään yhtä hyvät kuin ne ovat olleet ennen uudistusta tai mieluummin vaikka vähän paremmat

kuuntelin rkpn edustaja wideroosin käyttämää ryhmäpuheenvuoroa jossa hän vetosi että kuntauudistuksessa on otettava huomioon myöskin ruotsin kieli

kaikki kansalaisemme ovat samanarvoisia suomalaisia puhuivatpa he äidinkielenään suomea ruotsia tai jotain muuta kieltä

kevään aikana hallituksen toteuttama kuntakuuleminen jos sitä sellaiseksi voi sanoa palautti todennäköisesti hieman järkeä hallituksen linjalle

on toisaalta hyvä että hallitus on ottanut ehkä opikseen sen että pakolla ja runnaamalla ei asioita voida hoitaa mutta kyllähän tämä tilanne missä nyt ollaan ja hallitus on on erittäin nolo koko hallitukselle ja sen johdolle

arvoisa puhemies

tässä ovat käsittelyssä nyt euroopan rahoitusvakausvälineelle eli ervvlle tehtävät muutokset koskien kreikkaa irlantia muistaakseni portugalia eli heidän laina aikojaan ja koronmaksuaikojaan jatkettaisiin

me perussuomalaiset emme voi tällaista menettelyä hyväksyä

herra puhemies

ehdotan että tämä lakiesitys hylätään

näyttää sille että hallitus ei vieläkään ole ymmärtänyt eikä sisäistänyt sitä mille tielle se on ajanut suomen ja suomen kansan

on turhaa etsiä tilanteeseen syyllisiä maamme rajojen ulkopuolelta

syylliset löytyvät maamme rajojen sisältä ja osittain tästä eduskunnan täysistuntosalista ei kuitenkaan tällä hetkellä koska sali on lähes tyhjä

ratkaisevassa asemassa siinä tilanteessa oli silloinen suomen keskustan johto ja asiasta päättänyt keskustan puoluekokous

tsernobylin ydinvoimalassa tapahtui katastrofi jonka seurauksena on kuollut ja vammautunut tuhansia tai jopa kymmeniätuhansia ihmisiä eri puolilla eurooppaa

totuus on kuitenkin se että ongelmia on sekä ydinpolttoaineen uraanin louhinnassa ja jalostuksessa että myös korkea aktiivisten jätteitten turvallisessa loppusijoituksessa

ydinsähkön halpuudestakaan en antaisi takuita

jo silloin brysselin ja johtavien eurooppalaisten puolueiden haaveena oli euroopan unioni rahaliitto josta unionista vähitellen kehitetään kahden puolueblokin johtama eurooppalainen liittovaltio

näitä johtavia puolueryhmittymiä olisivat ja tulevat olemaan mikäli kehitys jatkuu tällaisena euroopan konservatiivit ja sosialistit

fortumin ratkaisu lähteä mukaan ehdollisesti tukemaan fennovoiman hanketta ei ainakaan vielä ole selkiyttänyt osaltani tilannetta

herra puhemies

mielestäni oikeilla ja riittävän rohkeilla ratkaisuilla suomi voitaisiin vielä pelastaa mutta kokonaan eri kysymys on se pystyykö tämä kataisenurpilaisen hallitus tekemään välttämättömiä ja kunnollisia ratkaisuja

jos he perjantain äänestykseen mennessä pystyvät vakuuttamaan ja selventämään nyt avoinna olevat kysymykset niin siltä pohjalta tulen ratkaisemaan sitten perjantaina oman kantani